kun riskiryhmät on käyty läpi voidaan alkaa rokottaa muuta väestöä

kysyisinkin ministeriltä

onko tapauksen myötä sikainfluenssan hoito ohjeita ja tehohoitoon ohjaamisen perusteita tarkennettu terveydenhuoltoalan ammattilaisille

siksi me sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenet kiinnitimme mietinnössämme huomiota siihen että esimerkiksi kelan korvaamien taksimatkojen yhdistelyä on kehitettävä edelleen

eniten ikäihmiset ja myös yhteiskunta hyötyisivät siitä että samassa kyydissä on useampi henkilö ja että samalla lääkärireissulla saa vaikka käydä hoitamassa muita asioita

arvoisa puhemies

kelan valtuutetut ovat toimintakertomuksessaan käsitelleet myös syrjäytymisvaarassa olevia nuoria koskevaa kelan tiedonanto oikeutta eri viranomaisille ja tehneet ehdotuksia lainsäädännön täydentämisestä

siksi he eivät ole myöskään työttömyysetuuksien piirissä

kun heidän tietonsa joka tapauksessa ovat yhdellä viranomaisella olisi vain tervettä järkeä että tämä taho saisi luovuttaa tiedon eteenpäin niille toimijoille jotka voivat tehdä asian eteen jotakin

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja nuorisotutkimusverkoston raportista selviää että syrjäytyneiden nuorten terveyspalveluiden kokonaiskustannukset nousevat jopa seitsemänkertaisiksi ja lääkekustannukset jopa kymmenkertaisiksi verrattuna nuoriin jotka eivät ole syrjäytymisvaarassa

me sosiaali ja terveysvaliokunnassa pidämme tärkeänä että hallitus arvioi tiedonantovelvoitetta koskevia ehdotuksia huolellisesti ja antaa eduskunnalle tarvittaessa esityksen lainsäädännön muuttamisesta

arvoisa herra puhemies

huoli nuorisotyöttömyydestä on varmasti meille kaikille yhteinen mutta aivan samalla tavalla kuin ennalta ehkäisty sairaus on kaikista halvin sairaus niin ennalta ehkäisty nuorisotyöttömyys on halvin asia

nimittäin sitä kautta jos me saamme yhä harvemman nuoren sille polulle että me tarvitsisimme etsivää nuorisotyötä me voimme kohdentaa varoja oikealla tavalla

minkälaisia suunnitelmia teillä kenties on tai tulisiko harkita että tuommoisia työelämän pelisääntöjä kykyä hakea työtä ja oppia mitä se työnteko olisi olisi entistä enemmän meidän peruskoulussa jo tarjolla

olen saanut ilon ja kunnian aiemmin elämässäni hoitaa vuosia sotaveteraaneja ja sotainvalideja niin laitoshoidossa kuin kotisairaanhoidossa

arvoisa puhemies

kun he olivat jo ikääntyneitä ihmisiä niin usein harmitti se että sotaveteraanit eivät päässeet nauttimaan niistä samoista eduista kuin sotainvalidit

otan tässä erään asian esille mitä käsittelimme tämän mietinnön puitteissa sosiaali ja terveysvaliokunnassa

se on tämä sairauspäivärahan saamisen edellytys että henkilö on täysin työkyvytön lääkärintodistuksella todistettuna

mutta kuitenkin sosiaali ja terveysvaliokunnassa kiinnitimme huomiota siihen että esimerkiksi mielenterveydellisistä syistä pitkään jatkuneen sairausloman lopulla olisi kuntoutumisen kannalta hyvä vähitellen päästä uudelleen kiinni opintoihin ja suorittaa vähäisessä määrin opintoja vaikka sairausloma siis virallisesti vielä jatkuu

tämä on todellakin merkittävä asia sillä niin kuin kaikkialla yhteiskunnassa myös opiskelijoitten osalla nämä mielenterveysongelmat ovat yhä suurempi ongelma ja uhka

kuitenkin jotta tämä asia pystyttäisiin korjaamaan sairausvakuutuslain työkyvyttömyyskäsitettä tulisi uudelleen tarkistella

vanhusten sairaanhoitajana ja vanhusten palvelukeskuksen osastonhoitajana hieman surullisena kuuntelen tätä keskustelua että valvontaa lisäämällä vain pyrittäisiin siihen laadun parantamiseen

en tee alle sdpn alkuperäinen kysymys oli näistä surullisista tapauksista joissa hoitaja on tehnyt kauheuksia työssä niin valvontaa todellakin pitäisi paljon lisätä jokaisen perässä pitäisi olla valvoja jos sillä keinolla pystyttäisiin tällaiseen puuttumaan

olennaista on ensinnäkin se että mielenterveysongelmat todetaan ajoissa

toisekseen työpaikoilla pitää olla kivaa ja siihen pitää puuttua että johtamista parannetaan työhyvinvointia parannetaan

kysymys arvoisa puhemies on

millä tavalla olemme puuttuneet tällä hallituskaudella mielenterveysongelmien parantamiseen ja ennalta ehkäisyyn ja varhaiseen toteamiseen

mielestäni parhaita panostuksia tulevaisuuteen ovat juuri nämä aikaisempiin verrattuna runsaat panostukset maahanmuuttajalasten koulutukseen ammatillisen koulutuksen lisääminen ja kaikki toimet nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen

mutta minun on pakko tuoda tässä yhteydessä huoleni edelleen itä suomen hammaslääkärikoulutuksen tilanteesta

kuitenkin itä suomessa on tilanne että yksi neljäsosa hammaslääkärien vakansseista on täyttämättä

budjettiriihessä vanhanen vetosi teihin että epävirallinen ministeriryhmä on nyt perustettu mutta mitä tällä hetkellä tapahtuu

työurat eivät pitene kestävästi tällä eläkeuudistuksellakaan vaan sillä että ihmiset pysyvät terveinä työkykyisinä ja työhaluisina mahdollisimman pitkään

no tämä eläkeuudistus on valtiontaloudellisesti ennen kaikkea todella tärkeä mutta on paljon uudistuksia ja kehittämiskohteita joilla on paljon merkitystä tuleville työurille

näitä uudistuksia ovat muun muassa tämä sosiaali ja terveydenhuollon suuri uudistus sote panostukset nuorten ja lasten liikkumiseen ja ylipäätänsä elintapoihin ja ennen kaikkea panostukset siihen että ihmiset viihtyvät ja jaksavat työssä

arvoisa puhemies

edustaja myllykoski peräsi näitä aloja joilla pitäisi olla jo ennalta määrättynä mahdollisuus työuraeläkkeeseen kaikille

tämä keskustelu on tärkeää ja hyvää meillä on eriarvoisuutta työelämässä raskautta löytyy toisilla aloilla enemmän kuin toisilla mutta yksilölliset erot ovat suuria ihmisten ja tehtävien välillä ja sen takia minä näkisin tässä että paljon tärkeämpää on se että katsotaan sitä yksilöä eikä järjestelmää

kyllä täytyy todeta että jotain mätää tässä systeemissä on

toki työttömiä on ja niitä tilanteita on hyvin monenlaisia

siellä järjestettiin rekrytointikoulutus ja siihen haku oli päällä

tähän koulutukseen olisi otettu kymmenen ihmistä joista kuudelle luvattiin jo etukäteen pysyvä työpaikka ja neljällekin osa aikaista työtä

käytän varsinaisen puheenvuoron myöhemmin mutta tässä debatissa haluan korostaa samaa asiaa kuin edustaja mäkisalo ropponen toi viisaassa puheenvuorossaan esille

arvoisa puhemies

nyt käsissä oleva hallituksen esitys on kannatettava askel siihen suuntaan että ne työkyvyttömyyseläkkeellä olevat joilla vielä voisi olla halua ja kykyä voisivat vielä osallistua työelämään voimiensa mukaan ilman että seurauksena on välittömästi pelko työkyvyttömyyseläkkeeltä putoamisesta

vierailin metallipajassa joka oli etsinyt jo kuukausia kahta koneistajaa

ja kuitenkin tuo koneistajankin työ on erittäin mielenkiintoinen monen nuoren miehen mielestä mutta eivät nämä yritykset henkilöitä töihin saaneet

omaishoito on tärkeä vanhusten hoivan muoto mutta välttämättä omaishoitotilanteet eivät pysty jatkumaan aivan sitten sinne elämän loppuun saakka ja myös muita hoitomuotoja tarvitaan

jottain tarttis tehä

henkilön työkyvyn mahdollisesti palautuessa henkilön työkyvyttömyys voidaan arvioida uudelleen eikä eläkettä enää makseta entisen päätöksen perusteella

sen takia tällaiset erilaiset yhteisökodit ja myös perhehoito jota kohta seuraavassa kohdassa käsitellään perhehoitolain uudistusta nämä ovat todella tärkeitä rinnalla kulkevia asioita joita meidän pitää tässä yhteiskunnassa kehittää

sosiaali ja terveysvaliokunnassa olemme olleet hyvillämme siitä että nyt ehdotetussa mallissa työn vastaanottamiseen rohkaisee juuri varmuus siitä että työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen entisillä perusteilla vielä kahden vuoden työskentelyn jälkeen

mutta tässä kohdin iloitsen siitä että muun muassa hyvinvointi ja terveystarkastusten ja tämän valmennuksen ja koulutuksen kautta tuemme omaishoitajia heidän tärkeässä työssään

jos taas työkyky on hyvään suuntaan muuttunut ja mahdollistaa jatkuvan työssäkäynnin on työkyvyttömyyden arviointi ihan perusteltua tehdä uudelleen jossain vaiheessa

esityksen perusteluissakin mainitun eläketurvakeskuksen teettämän työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhalukkuutta koskevan tutkimuksen mukaan suurin osa töihin halukkaista olisi valmis vastaanottamaan töitä nimenomaan tilapäisesti tai osa aikaisesti

osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden kohdalla onkin olennaista että työpaikkoja ja työpanoksia pystyttäisiin räätälöimään nykyistä paremmin siten että myös ne joilla on heikentynyt työkyky työhön kuitenkin kykenisivät sillä oman kokoisellaan panoksella

kaikkien ei ole pakko koko ajan paahtaa niin sanotusti sata lasissa vaan työkykyä on erilaista ja tässä tapauksessa myös rahallista korvausta sen mukaisesti

nyt ehdotettu järjestelmä on määräaikainen ja tarkoituksena on kerätä kokemuksia työeläkettä saavien työssäkäyntihalukkuudesta

kenelle ja minkä takia vanhusten hoito ja hoivatyötä tehdään

voimme tehdä politiikkaa ja pelotella välikysymyskeskustelua katsovia kansalaisia sillä millainen on heidän tai heidän läheistensä vanhuus pahimmillaan

arvoisa puhemies

kuten valiokuntamme haluaisin itsekin vielä lopuksi korostaa että pelkästään eläke ja sosiaalietuuksia koskevan sääntelyn jouhevoittaminen ei riitä kun vajaakykyisiä halutaan työllistää

työelämää tulee kehittää monipuolisesti siten että vammaiset ja osatyökykyiset voivat antaa aidosti oman panoksensa

valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jo ansiokkaasti alussa esittelivät mistä tässä lakimuutoksessa on kyse

totta kai tämäkin taas meni keskusteluksi juupaseipäs ja miksi kaikkea ei kerralla pelasteta mutta vielä muistutan että tässä lakimuutoksessa haluttiin reagoida mahdollisimman nopeasti tilanteeseen jossa esimerkiksi synnyinkaupungissani juankoskella strömsdal iso paperitehdas kaatui meni konkurssiin ja siinä tilanteessa huomattiin että iso osa sopimuspalokuntalaisista on noita tehtaan työntekijöitä ja tässä uudessa tilanteessa työttömyydessä heillä ei ollut mahdollisuutta osallistua erittäin rakkaaseen ja hyvään ja yhteiskuntaa tukevaan harrastukseen elikkä palokuntalaisena toimimiseen

tosiasia on että vanhustenhuollon epäkohtien korjaaminen ja vaihtoehtojen lisääminen eivät olleet lipposen kahden sinipunahallituksen kärkihankkeiden joukossa

silti näistä kunnista kantautuu toistuvasti huolestuttavia tietoja ikäihmisten palveluiden tai vaikkapa omaishoidon tuen leikkaamisesta

tämä asetti vaikeaan tilanteeseen juankosken palokunnan toiminnan ja sitä myöten näitä hätähuutoja eri puolilta suomea sitten meille kansanedustajille kantautui

suuri osa vanhustenhoivaa koskevista ratkaisuista tehdään kunnissa

tämän vuoksi sosiaali ja terveysministeriö lähti tätä lakiehdotusta muokkaamaan ja erittäin hienoa että se tänne saatiin

osaamista tarvitaan ennen muuta hyvien hoito olosuhteiden turvaamiseksi

kuntien on tehtävä päätöksiä peruspalvelujen järjestämisestä pitkällä tähtäimellä niin että ne eivät tulevaisuudessa lisää erityispalvelujen kustannuksia

työ jäi kesken mutta hirvittävän hyvä asia että tämä tähän tilanteeseen saatiin ja kiitos siitä sosiaali ja terveysministeriön ripeälle työlle ja kiitos siitä että sosiaali ja terveysvaliokunta tämän meille vielä näillä valtiopäivällä toi

kunnat eivät voi itsemääräämisoikeuteensa vedoten sivuuttaa valtion ohjeistuksia ja käyttää osaa valtion sosiaali ja terveyssektorille osoittamista euroista muihin kunnan mielestä tarpeellisempiin kohteisiin

arvoisa puhemies

tässä puheenvuorossani nostan muutamia asioita kelan valtuutettujen toimintakertomuksesta viime vuodelta näin tuoreena uutena kelan valtuutettuna

vaikka suomessa on voimassa olevaa ja toimivaa sääntelyä vanhustenhuollosta tunnustamme sen että se ei nykyisessä tilanteessa riitä

on tärkeää kehittää verkkoasiointia koska sillä tavalla on potentiaalia saada paljon säästöjä palvelutason kuitenkin säilyessä tai jopa parantuessa

eduskunnan on kuitenkin lainsäätäjänä luotava sellaiset puitteet jotka antavat jokaiselle suomalaiselle mahdollisuudet hyvään elämään ja arkeen myös vanhuusiällä

tässä voi nähdä ristiriitaa ainakin isoja haasteita

laitoksessa asuvalle vanhukselle elämäniloa antaa tieto siitä että tänään on yhteinen lukuhetki tai pääsy ulos ihailemaan syksyn ruskan värjäämiä lehtiä

tässä olisi jatkossa kiinnitettävä huomiota myös eri virastojen kielenkäytön yhtenäistämiseen esimerkiksi kelan ja verohallinnon välillä

kelassa asiakaspalvelijat ovat olleet aivan yhtä hämillään kuin heidän asiakkaansa kun yritettiin tulkita mitkä tulot vaikuttavat opintotuen tulorajoihin

on myös muistettava että kaikkeen vanhusten elämänlaatua parantavaan työhön ei tarvita vuosien hoiva alan koulutusta

moni hoitoalan ammattilainen on todella ahdistunut siitä että heillä ei aina ole mahdollisuutta toimia oman ammattietiikkansa ja osaamisensa mukaan

usein hoitokäytännöt ja toimintatavat sanelee krooninen henkilökuntavaje johtamisen problematiikka ja osaltaan myös laitoksissa työskentelevien laitostuminen hoitajien rutiinien vangiksi jääminen omien rutiinien vangiksi jääminen

tämä luo epäoikeudenmukaisuutta järjestelmään ja se voi vaikuttaa negatiivisesti kansalaisten halukkuuteen toimia omaishoitajina jatkossa

näyttää kuitenkin siltä että suunta on hiljalleen muuttumassa